palvelualojen ammattiliitto on myös tämän asian huomannut ja se on kiinnostunut omien työntekijöidensä lisäansioista ja heidän työaikakierrostaan

arvoisa rouva puhemies

valtio ja kunnat velkaantuvat tällä hetkellä kovaa vauhtia ja meidän on ratkaistava yhtälö jolla kyetään säilyttämään jatkossakin nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskunta palveluineen ja tulonsiirtoineen

jaksamista on vaalittava tietysti työpaikoilla mutta roolinsa on tässä kokonaisuudessa myös työajan ulkopuolisella ajalla

ihminenhän viettää huomattavasti enemmän aikaa vapaalla kuin töissä

sanon tämän siksi että varsin usein uupumusta turhaan selitetään tiukentuneella työelämällä vaikka tiedetään että vika voi olla myös toisaalla

olemme jo ohittaneet alkoholin kulutuksessa per asukas jopa italian ja ranskan mikä varmasti osaltaan selittää ihmisten uupumusta myös työelämässä

fakta on että työntekijä joka ei koe työssään jaksavansa ei varmasti myöskään halua pidentää työuraansa oli syy väsymiseen mikä tahansa

jollemme tartu näiden asiakokonaisuuksien ongelmakysymyksiin rivakasti on meilläkin helposti edessä eteläeurooppalainen kurimuksen tie jonka suunnan ja vauhdin määräävät toiset valtiot

tarvitsemme yhteistyön henkeä

meidän on uskallettava tehdä suomelle ja suomalaisille hyviä joskus välillä vaikeitakin päätöksiä

ei tässä tarvitse olla hädissään siitä jos joku firma tai tukityöllistetty työpaikka ei oikeasti kilpaile

ei silloin tarvitse olla peloissaan siitä tuleeko niitä tukia seuraavalle vuodelle

valiokuntakuulemisen aikana tuli oikeastaan semmoinen ihmeellinen ongelma esille että nämä sosiaaliset yritykset yrittivät samaan aikaan kertoa koko ajan kuinka tärkeitä ne ovat mutta samalla yrittivät myös kertoa sen että ne eivät kilpaile kenenkään kanssa

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan parannettavaksi työntekijöiden mahdollisuuksia jäädä väliaikaisesti pois työstä perheenjäsenen hoitamiseksi

erityisesti minun mielestäni se tuli näkyviin juuri näissä työttömien kahviloissa joissa tarjotaan hyvää ruokaa mutta ei niin hyvää että se kilpailisi kenenkään kanssa

jos sitä ei voida sopia työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen työhön paluuta

väestön vanhetessa ja laitospaikkojen määrän vähentyessä omaishoitajien tarve ja heidän tekemänsä työn merkitys kasvaa entisestään

voidaan siis sanoa että olemme kiinnittäneet huomiota varsin tärkeään asiaan asiaan joka mahdollisesti koskee meitä jokaista jollain tavalla elämämme aikana

mahdollisuus jäädä pois työstä hoitaakseen omaistaan tai läheistään lyhentää myös samalla työuriamme mikä taas tarkoittaa sitä että tämäkin päätös koettelee omalta osaltaan julkisen talouden kestävyyttä

sitten vaikka tämä on tällä hetkellä meille edullisin tapa hoitaa omaisiamme täytyy muistaa että tässä mallissa yksi ihminen hoitaa yhtä ihmistä ja jos hän on pois työelämästä se myös näkyy meidän bruttokansantuotteessamme

ehkä suurimpana ongelmana lain tarkoituksen toteutumiselle näen kuitenkin sen että kaikki perustuu työnantajan ja tekijän keskinäiseen sopimiseen hieman eri syistä kuitenkin kuin ed

mikäli omaishoitajaksi hakee korkeasti koulutettu tai erityisosaamista vaativan työn tekijä on työnantajan vaikea pienissä ja keskisuurissa yrityksissä saada palkattua työntekijä lyhyeen määräaikaiseen työsuhteeseen

mikäli taas työnantaja sopii omaishoidosta työntekijän kanssa pidemmän vaikka vuoden mittaisen sopimuksen saa työntekijä kuitenkin palata takaisin työhönsä kuukauden varoitusajalla

haluan vain muistuttaa että uudella järjestelyllä on merkitystä moniin muihinkin kansantaloutemme kannalta vielä suurempiinkin haasteisiin

haluaisin kiinnittää kuitenkin semmoiseen asiaan hieman huomiota että olemme antaneet täällä hieman ymmärtää muutamissa puheenvuoroissa että vanhemmuus olisi jollain tavalla kiinni sukupuolisesta suuntautumisesta ja näinhän ei ole

me hyväksymme kyllä että nainen on hyvä kasvattaja ja vanhempi ja me hyväksymme sen että mies on hyvä kasvattaja ja vanhempi mutta jos näitä on kaksi samassa perheessä niin se ei olisikaan enää niin hyvää ja luonnollista

me tiedämme että tällä hetkellä rekisteröityjen parien perheissä elää jo nyt lapsia ja näiden lasten aseman parantaminen ei voi olla meiltä keneltäkään pois

nyt kuitenkin huomaamme että joissain kansaintalouksissa ei juurikaan ole tunnettu sanoja kontrolli tai vastuullinen taloudenpito tai julkisen talouden menokuri

kummeksun myös sitä että jollain tavalla muka rekisteröidyssä parisuhteessa elävien lasten kehittyminen ei olisi niin hyvää kuin tavallisessa parisuhteessa heteroparisuhteessa olevien lasten

kreikka ei ole asiassaan yksin ja pelko siitä että muitakin valioita joutuu kohta kreikan kaltaiseen kurimukseen on laittanut vastuulliset valtiot nyt liikkeelle

tämmöiset asiat täytyy kyllä tänä päivänä pystyä käsittelemään toisella tavalla koska vanhempien oma kyky kasvattaa lapsia ratkaisee huomattavasti enemmän kuin seksuaalinen suuntautuminen

vaihtoehtomme ovat varsin karut

vaikka ongelma näyttäytyy meille tällä hetkellä vain kreikan rahoituksellisena ongelmana en voi olla näkemättä takana myös ihan arkipäiväistä politiikan tekemisen perusongelmaa

poliitikon on huomattavasti helpompaa myydä vaikka velaksi kansalaisille hyvinvointiyhteiskuntaa kaikilla herkuilla ja eduilla kuin pyytää heitä elämään reaalitaloudessa

arvoisa rouva puhemies

tämä hätäkeskusuudistus aivan niin kuin olemme tässä huomanneet herättää kovasti keskustelua mutta kaiken kaikkiaan se tarkoittaa suurta muutosta itse organisaatiossa vaikkei se yksittäiselle ihmiselle juuri näyttäydykään

asian käsittelyä ei juuri helpota tieto että kreikkalaiset ovat itse antaneet erheellistä tietoa taloutensa oikeasta tilasta jo vuosikausien ajan

nyt mikäli tämä lainapaketti onnistuu kreikka joutuu noudattamaan tiukkaa talouspolitiikkaa jota tulevat seuraamaan niin komissio kuin euroopan keskuspankki sekä kansainvälinen valuuttarahasto

uudistuksen yhtenä kärkitavoitteena on verkottaa uudet suuret keskukset niin että ne voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa

salo otti tässä erittäin hyvin esille tämän tosiasian että jos läheinen sairastuu ja tulee tällainen omaishoitajuuden tarve silloin on erittäin tärkeää että se olisi mahdollista ja jos siihen ei työnantajan puolelta kyetä suostumaan mitä silloin tällainen ihminen pystyy tekemään joka ei ole tyytyväinen ja josta voi sanoa että hän on itsekin jo vajaakuntoinen työntekijä

tämä tieto on erityisen merkityksellinen siitä syystä että nykyisten laitosten yhdistämisen on suunniteltu alkavan jo ensi vuoden alusta

vakaan euroalueen synnyttäminen on ollut näin jälkeenpäin ajateltuna vaikeampaa ja kalliimpaa kuin olemme aikanaan ajatelleet

mutta olen sitä mieltä että kun me näitä meidän laitospaikkojamme tällä hetkellä vähennämme ja yritämme korvata niitä omaishoitajuudella siinä on sellainen pieni ongelma että me emme pyri myöskään tätä toista puolta kehittämään samaan aikaan

globaali maailmankauppa ja sen mukana tulleet uudet vahvat ja nousevat kansantaloudet laittavat meidät tulevaisuudessa vielä monesti kovien ratkaisuiden eteen

silloin tarvitaan yhtenäistä ja kilpailukykyistä eurooppaa eikä vähiten siksi että kaikki ne haasteet ja jalot tavoitteet joita varten tämä eurooppalainen valtioiden liitto on rakennettu ovat todellisuudessa aivan varmasti vielä edessä

tiedämme kuitenkin sen ettei tämä omaishoitajuus ole mikään sellainen asia jolla kukaan ihminen omaa talouttaan pystyisi pyörittämään

on todella huolestuttavaa että hätäkeskusuudistusta viedään eteenpäin vaikkei uutta tietojärjestelmää ole vielä saatu valmiiksi ja nykyinen on vanhentunut

hallintovaliokuntakin toteaa että olemassa oleva tietojärjestelmä ei sovellu eri hätäkeskusten toimintojen varmistamiseen eikä mahdollista hätäkeskukselle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa korvata toista hätäkeskusta

tässä ajassa tulevaisuutta ehkä parhaiten kuvaava sana on yllätyksellisyys

mitä hallintovaliokunta haluaa sanoa kun se sanoo että valiokunta korostaa että hätäkeskuspalvelut tulee turvata eivätkä kansalaisten turvallisuuspalvelut saa muutoksessa vaarantua kun se aikaisemmin on sanonut kuitenkin että tämä tietojärjestelmä ei sovellu eri hätäkeskusten toimintojen varmistamiseen eikä mahdollista hätäkeskukselle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa korvata toista hätäkeskusta

arvoisa puhemies

kohteleeko tämä asetus oikeudenmukaisesti kaikkia haja asutusalueiden asukkaita ja toisaalta onko tämä asetus oikea keino suojella vesistöjämme liialliselta ravinnekuormitukselta

kun uudistuksen syömähammas ei ole purukunnossa niin eikö kannattaisi odottaa uuden järjestelmän valmistumista ja vasta sitten siirtyä toteutukseen

toisaalta mitähän luonto ajattelee verratessaan haja asutusalueiden asukkaiden ja maatalouden aiheuttamien ravinnekuormien välistä suhdetta

se on suuri summa mutta jos me ajattelemme sitten mitä siinä vaakakupissa on toisella puolella niin siinä on se ihmisten turvallisuuden tunne joka saavutetaan

sillä jos käyttöönotossa epäonnistutaan ja avun saaminen viivästyy tietojärjestelmän kankeuden vuoksi uidaan todella syvissä vaikeuksien vesissä

vihreän verouudistuksen keskustelun yhteydessä tuli esiin asioita jotka edellyttivät meiltä tarkennuksia alkuperäiseen esitykseen

valtiovarainministeri katainen huomioi asiat ja muutti esitystään eikä hän muuten ole vieläkään sanonut etteikö tarkennuksia voitaisi tehdä jos niihin tarpeita löytyy

lakkautettavien hätäkeskusten henkilöstö on kovin nihkeästi ilmoittanut siirtymishalukkuudesta uusille paikkakunnille

sillä on epäilty olevan jopa harhaanjohtava vaikutus koska se keskittyy haja asutusalueella liiaksi ihmisen luonnolle aiheuttaman kuormituksen arviointiin maatalouden sijaan

mutta kuten jo puheeni alussa sanoin on perusteltua että jokainen puhdistaa omat jätteensä ja huolehtii näin omalta osaltaan yhteiskuntavastuusta

mielestäni hallintovaliokunnan lausuma käsiteltävänä olevassa mietinnössä että hätäkeskuksen kehittämistyössä on huolehdittava myös siitä että hätäkeskuspäivystäjiä kyetään rekrytoimaan riittävästi on hieman ylimalkainen asian vakavuuden huomioon ottaen

pidänkin tärkeänä että valiokuntakäsittelyn aikana asetuksen ongelmiin perehdytään asianmukaisella tarkkuudella ja asetuksen epäselvyydet ratkaistaan

sanon tämän näin koska jos jotain työtä jää hätäkeskuksessa tekemättä niin silloin ei jää joku talo rakentamatta tai kassi viemättä jonnekin taikka kirjoittamatta joku paperi vaan silloin ollaan tekemisissä ihmisten turvallisuuden kanssa ja se saattaa johtaa todella vakaviin tapauksiin

ihmettelen nyt vastaavaa kiirettä tässä hätäkeskusuudistuksessa

siten toistuva tämmöinen ei toivottu tekstiviestin lähettäminen voi täyttää kotirauhan rikkomista koskevan tunnusmerkistön riippumatta siitä onko viestissä sisältöä tai ei

esityksen mukaan rangaistavia olisivat vain kotirauhan piirissä vastaanotetut häiritsevät viestit mikäli niiden lähettäjä on mieltänyt kohdehenkilön olevan todennäköisesti kotirauhan suojaamassa paikassa

esityksen taustalla ovat tällä vuosikymmenellä tehdyt lakiuudistukset ja yhteiskunnallinen kehitys aivan kuten edustaja räsänenkin omassa puheenvuorossaan kertoi

yksittäisen viestin lähettäminen ei lähtökohtaisesti voisi yksinään täyttää kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä vaan tekstiviestejä olisi lähetettävä useita ja niiden täytyisi olla häiritseviä

lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa tuli selkeästi esiin se tosiasia että tällä esityksellä ei kaikkia ongelmia ratkaista ja se on monella tapaa riittämätön

näin ollen vanhemmuuden käsitteen ja lainsäädännön muuttamisessa voidaan katsoa olevan kyse yhteiskunnassa jo tapahtuneiden muutosten huomioon ottamisesta

keskeisenä tavoitteenahan on parantaa rekisteröityjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa

lakivaliokunta edellyttääkin että oikeusministeri yhteistyössä asianmukaisten ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa laatii vaalikauden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen selvityksen oikeussuojakeinoista modernilla viestintäteknologialla toteutettavaa yksityisyyteen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa vastaan sekä ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaviin lainsäädäntö ja muihin toimenpiteisiin

tämä on erittäin tärkeä asia sillä tällä hetkellä lapsella ei ole oikeudellista vanhemmuus tai sukulaissuhdetta oman vanhempansa parisuhdekumppaniin

tämä merkitsee sitä että lapsella ei ole oikeutta saada elatusta vanhempansa parisuhdekumppanilta eikä hänelle voida vahvistaa tapaamisoikeutta jos parisuhde purkautuu

samoin tämän esityksen käsittelyn yhteydessä on tullut esille se että pelätään biologisen vanhemman aseman puolesta

täällä on jo todistettu moneen kertaan että tämä on täysin turhaa koska vanhemmilla on aina erittäin vahva oikeus halutessaan estää adoptio

mutta itselleni perehdyttyäni näihin peruskysymyksiin tämän asian tiimoilta ja nojauduttuani asiantuntijalausuntoihin on oikeastaan aika helppoa todeta että vanhemmuus ei ole riippuvainen seksuaalisesta suuntautumisesta

rekisteröidyssä suhteessa samaa sukupuolta olevien yhteiset lapset kehittyvät kuten muutkin lapset ja lasten tarpeet ja kehitys ovat samat perhetyypistä riippumatta

turvallisuus jatkuvuus huolenpito ja rakkaus